no se hyväksytään ilman muuta yksimielisesti

joka tapauksessa aseen saannille pitää saada selkeät nykyaikaa vastaavat ohjeet ja perusteet ja siihen pitää asettaa selkeät rajoitukset

tästä äskeisestä mielipiteestä minkä ed

tämä lakiesitys on todella hyvä mutta varmasti voimme samalla myös sanoa että eihän tämä laki tietysti koko sitä miten prosessia tai sitä siihen asiaan ja problematiikkaan mikä syrjäytymiseen koko siihen prosessiin liittyy eihän tämä laki vastaa koko ongelmatiikkaan mutta eihän yleensä yhdellä lailla pystytäkään näin tekemään eikä ole tarkoituskaan

tämä on erinomainen asia ja niin kuin ed

mutta sitten eduskunta on kuitenkin tässä on varmaan skribenteiltä jäänyt se huomaamatta säätänyt lainsäädännön siltä varalta että tuhkapellettien avulla kierrätettäisiin tätä tuhkassa olevaa ravinnetta

korostan erikoisesti sitä että tämän päivän metsästysharrastus on seurojen ylläpitämää erittäin järjestäytynyttä erittäin tervettä toimintaa

arvoisa puhemies

ahde tässä totesi se hallinnollinen järjestely joka tehtiin elikkä vtv siirrettiin eduskunnan yhteyteen oli erinomaisen fiksu teko

se on kilpailuvääristymäasia

nyt se selitetään hienosti se on hallituksen esityksen mukainen mutta sanonpa vaan sen että kun siinä kehotetaan valvontaan niin ei se valvonta sitten kuitenkaan tule missään onnistumaan

ilmiselvästi kysymys on erinomaisen tärkeästä asiasta

jos siitä joku tuntee ansioita ansaitsevansa niin ei mitään muuta kuin pistää vaan plakkariinsa nämä pinnat

aivan lyhyesti

arvoisa puhemies

tämä eduskunta hyväksyy vuosittain rahoja käytettäväksi erilaisiin innovaatioihin vähintään kymmeniä jopa satoja miljoonia euroja ja sitten kun me oikein kannustamme kansalaisia innovaatioihin niin välillä se tuottaa mitä uskomattomampia feedbackeja tänne eduskuntaan

toivoa sopii että sellaista kurimusta ei meille nyt uudestaan tarjota

arvoisa puhemies

ensimmäinen on se ovatko hallituksen esitys ja rinnakkaislakialoite vertailtavissa esitysteknisesti keskenään

minulla ei ole sinänsä mitään huomautettavaa näitä hallituksen esityksiä kohtaan eikä esittelyä kohtaan siltä osin mitä arvoisan ministerin esittelyssä tuli lausutuksi

tämä laki on nostanut asian esiin mielestäni erittäin sanotaan ei byrokraattisella tavalla ei kielteisellä tavalla että et nyt luodaan eytä vaan tässä laissa nostetaan mielestäni oikealla tavalla tämä asia esille ja vielä lain sisällä sanotaan jos tämän luen että esityksen tarkoituksena ei ole säätää uudesta nuorille suunnatun palvelun järjestämisestä vaan oikeastaan kaikesta siitä mitä jo erilaisten joko projektien kokeilujen tai julkisen palvelun sisältä nostettujen toimintojen myötä on eri puolilla jo osin tehty ja toimittu

rajamäen kanssa täällä yhdessä taistelleena välillä olemme kuitenkin sitten vähän eri puolilla barrikadia

tässä on kysymys siitä että menoja pyritään hillitsemään elikkä katsomaan että menokuri ei lipeä liikaa yli kantokyvyn

olkoot asiat nyt näin mutta se ei nyt tässäkään käy ilmi ollenkaan että siihen on jo meidän eduskunnan aloitteesta otettu kantaa

nyt on se hetki

ja arvoisa puhemies vastaus on että eivät

mutta kiinnitän huomiota siihen osaan mikä ei tullut lausutuksi koska mielestäni se arvoisa puhemies on tässä se olennaisempi osa

tässä on yksi sellainen joka kohta taas

en suinkaan asetu vastustamaan tämän laatuisia opintososiaalisia uudistuksia päinvastoin ne sopivat tämän hallituksen profiiliin oikein hyvin

mikä koski yhdysvaltoja niin se ensimmäinen keissi oli juuri niin kuin te kerroitte äsken

yleiskeskustelua käytätte nyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn

mutta nyt tässä erityisessä asiassa on niin että nuoren metsän hoidon rästit ja hakkuusäästöt pitävät huolen siitä että sille kuitupuun kysynnälle mikä nyt on olemassa ja maksimaalisesti voi lähitulevana aikana olla yli niin se jäi siihen on puuta tulossa

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

ensinnäkin on syytä katsoa milloinka tämä hallituksen esitys on kirjattu milloinka arvoisat tasavallan presidentti ja ministeri ovat allekirjoittaneet

tämä hallitushan on nimenomaan mahdollistanut uudella tavalla työttömänkin opiskelun opintososiaalisia etuja menettämättä

saksasveitsi akselilla se ensimmäinen tapaus oli se jossa deutsche postin pääjohtaja narahti ja menetti virkansa mutta tässä uudessa ei olekaan enää siitä kysymys vaan paljon laajemmassa

minäkin kävin tutustumassa siihen suurella kansanedustajajoukolla silloin kerran

se oli hollannin mallin mukainen se oli todella upea suunnitelma jossa lähdettiin siitä että vain se vihoviimeinen jäterejekti poltetaan

mutta arvoisa ed

toisin sanoen silloin varmasti valmistelijat ja arvoisa ministeri ovat tulleet lukeneiksi sen mitä tänä vuonna näissä asioissa on tapahtunut ja siinä suhteessa on jotakin huomionarvoista tapahtunut

lauri oinonen olisi ihan mukava jälleen kerran että aina kun teette näitä hienoja aloitteita pyytäisitte virkahenkilöitä laskemaan ne kustannukset

tämä on jo merkittävä asia mutta vielä arvoisa puhemies se toinen asia mikä on merkittävä asia

mutta siinä ei sitten ollut kuitenkaan espoolaisista kai sen toteuttajiksi vaikka semmoinen oli luotu ja siitä oli olemassa hollantilaiset kokemukset muun muassa

esimerkiksi tässä tapauksessa se tieto olisi ollut aika helposti hankittavissa koska opiskeluintensiteetistä on olemassa tieto ja muutenkin henkilöitten toimeliaisuuksissa opintorintamalla on olemassa asiaankuuluva tieto ja sillä tavalla siihen tulisi ihan toisenlainen vakavuus mutta hyvä että käynnistitte tämänkin keskustelun

ministeri kyllä viittasi luottotappioihin mutta olisi kannattanut lisätä siihen virkkeeseen se että luottotappioitten määrä on ruvennut kirjautumaan tämän vuoden puolella mikä on siis hyvin merkittävä asia

hallitus on ollut yksimielinen on noudatettu normaaleja hallituspolitiikan sisäisiä pelisääntöjä ja siitä huolimatta tuodaan rinnakkaislaki aloite tänne saliin ja niin että ei ole tehty sitä yhteismitalliseksi esitysteknisesti ja asiallisesti hallituksen esityksen kanssa

siis valtiovarainvaliokuntaan ja sitten on päivän lähetekeskustelua varten päiväjärjestyksen kymmene

n sel kiittää jäsenyyksiä analysoitu ja laadittu selkeitä jäsennyksiä miten sitä työtä mikä ehkä nyt on ollut projektiluontoista ja ehkä väliaikaista ja niin edelleen voitaisiin pitkäjänteistää ja tehdä sellaiseksi että se ei olisi vain ehkä projektia vaan mallina useammalla paikkakunnalla ihan julkisen palvelun sisällä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

finanssiomaisuus siis tämä tehty finanssiomaisuus jolla ei välttämättä reaalitaustaa ole ollenkaan on neljä kertaa globaali bruttokansantuote

nyt sitten toteutetaan erään nimeltä mainitsematon puu vanimoi janne nimeltä mainitsemattoman puolueen suurta unelmaa niin kuin valiokunnassa se aikoinaan todettiin että jäte poltetaan

edelleen olisi kannattanut arvoisan ministerin kiinnittää esittelyssään huomiota siihen millä tavalla pankkien väliset sijoitustodistukset ja niissä olevat riskilisät ovat käyttäytyneet viime vuoden puolella ja tämän vuoden puolella nimenomaan siinä suhteessa että ensiksi ne olivat aika korkealla sitten ne rupesivat laskemaan

totean vaan ihan informaatioksi että suomalaisessa yhteiskunnassa valitettavasti toimii tällä hetkellä mekanismi joka johtaa täsmälleen samaan elikkä lastensuojelutehtävissä olevien virkahenkilöitten määrän nopeaan kasvuun

tässä hallituksen esityksessä myös mielestäni hyvin tuodaan esiin ei pelkästään sitä että tässä ei ole vain uudesta toiminnasta kysymys vaan tuodaan myös esille mitä tässä laissa ei säädetä näistä vastuukysymyksistä ja organisaatiotasoista millä tasolla tätä työtä tulee tehdä

arvoisa puhemies

ymmärrän ed

siis he aavistivat jo että tämä on iso juttu juuri tänä aikana ja on miellyttävää muistella noita opintoja ja opetuksia

seurujärven lakialoitteen sillä tavalla että tässä on paikka rakentavahenkiseen vallankumoukseen joka tapahtuu verettömästi

pertti virtaselle että äskeisellä puheenvuorollanne varmistitte sen että olin ymmärtänyt teidät täysin oikein aikaisemmin että ette todellakaan ymmärrä näistä kansallispuistoasioista yhtään mitään

mutta se on tietysti mielenkiintoista onko tämä riskilisien pienentyminen jatkunut mikä on hyvä asia jos on jatkunut vai onko se nousussa

esimerkiksi oulu sopii erittäin hyväksi esimerkiksi yhdellä ainoalla viikolla toistakymmentä huostaanottoa

valtioneuvoston tasalla asiat ovat suurin piirtein hallinnassa niin kuin arvoisat ministerit ovat tässä osoittaneet elikkä hallituksen kaatoperusteita tuolla tasolla ei ole mutta sen sijaan kuntatasolla mättää ja pahemman kerran

pidän tätä hyvänä koska se antaa erilaisille kunnille koska kunnissakin on erilaisia palveluorganisaatioita ja toimintatapoja ei pelkästään niin että on suuria ja pieniä kuntia vaan erilaisia tapoja organisoida ja järjestää palveluja sen vuoksi se antaa vapaammat kädet ottaa tästä laista se olennainen

nimittäin arvoisa puhemies se mikä tässä on olennainen asia kun puhutaan kotimaisista pankeista suomalaisista pankeista on se että ne pankit joittenka kanssa meillä on jos ei muuta niin pankkien välisten sijoitustodistusten kautta merkitystä ovat nordea pankki ruotsissa ja danske bank siellä missä danske bank toimii myöskin suomessa ja siellä johdossakin on suomalaisia toimijoita

siis arvoisa puhemies pääministeri papandreoun reissu oli kyllä sinänsä perusteltu

se on arkipäivän realismia ja sillä sipuli

oliko visiittipaikka ihan oikein se oli sitten vähän toinen juttu elikkä onko todellakin suomen velvollisuus olla tässä savotassa niin intensiivisesti mukana kuin nämä visiitit nyt antavat ymmärtää

minä olen ymmärtänyt sillä tavalla että opposition edustajat ovat tehneet tarkkoja havaintoja kuntatasolla ja havainneet että variaatiot ovat suuria ja puutteita on

näen että tässä laissa hyvin olennaisena on se mitä tämä on ja sille on annettu sisällöt siitä mitä on tämä monialainen verkostotoiminta

kumpikin näistä pankeista on luottotappioitten takia ymmärtääkseni siinä tilassa että pääomasijoitusta tarvitaan jotta luotonantomahdollisuudet säilyisivät jatkossa

jospa onkin niin että jos työikäisiin ja työkuntoisiin sovelletaan politiikkaa jokainen on oman onnensa seppä ja sitten käykin niin että henkilöt ikääntyvät ja tulevat sellaiseen kuntoon että eivät enää sepän hommissa pärjää siis jää se oma onni saavuttamatta omin voimin niin silloin kun päättäjän ja poliitikon pitäisi ottaa tähän murrokseen kantaa ei enää homma onnistukaan

tämän kaltaiseen yhteiskuntaan on menty

tai ehkä se ei ihan uusi ole mutta kuitenkin aikaisemmassa laissa oli tämä moniammatillinen ja mielestäni tämä on paljon parempi tämä monialainen verkostotoiminta yhteistyö ja sille on annettu nämä eri tehtävät

nyt kun tämä lama valitettavasti tulee tästä vaan pahenemaan niin nämä ongelmat eivät muuta kuin pahenevat

siinä suhteessa tietysti aivan erikoista merkitystä on sillä millä tavalla sijoitustodistuskauppa jos näin voidaan sanoa toisaalta nordea pankin ja toisaalta oikeitten suomalaisten pankkien välillä sekä danske bankin ja vastaavasti oikeitten suomalaisten pankkien välillä toimii millä tavalla riskilisät käyttäytyvät minkälaisia riskilisiä puolin ja toisin laitetaan

arvoisa puhemies

sillä tavalla automatiikka toimii ja aivan kurjaan suuntaan

olen täältä löytänyt mielestäni neljä erilaista tehtävää mitkä tälle verkostolle ollaan esittämässä ja ne ovat mielestäni hyvin sillä lailla että ne eivät ainakaan ole kapeuttamassa vaan antavat luovasti mahdollisuuden toimia

tiusanen äskeisellä moneen kertaan todistelulla antoi semmoisen vaikutelman että huutokaupastahan siinä nyt oli kysymys vaikkei sitten olisi ollutkaan

toveri osmo soininvaaran kanssa kävimme asiaa siinä sitten läpi ja ilmoitimme että ei siitä mitään tule että riskikeskittymä on liian suuri elikkä sellaiseen riskikeskittymään koko yhteiskunnan kannalta ei pidä mennä

sillähän on tietysti vaikutusta siihen mitä odotusarvoja sisältyy juuri tähän lakipakettiin mikä nyt on esittelyssä

siis toisin sanoen se on asennevamma joka tavallaan on piilevänä yhteiskunnassa

sillä on hieno nimitys rahoitusvakausväline jonka potti on pohjaton ja pia julin nousi nyt nähtävä jos seuraavat hallitukset eivät saa meidän omaa suhdettamme hyvin selvästi eduskunnan enemmistöön tukeutuen fiksattua niin meillä on tosi vaikeat ajat edessämme

jos verkostotoiminta ei ole sitä jos monialainen verkosto ei hoida yksittäisen nuoren asiaa niin sitten on tämä etsivä nuorisotyö joka toimii siellä nuoren maastossa ja pyrkii sitten löytämään ratkaisuja syrjäytymisen ehkäisemiseksi

nimittäin brittein saarillahan tilanne ajautui jo siihen että pankit ovat valtion omistuksessa

niin kävi nytkin kun niin sanottu taantuma tuli että oulun kaupungissakin ensimmäisenä ruvetaan tinkimään omaishoidosta ja kuitenkin juuri oulun kaupungissa on osoitettu että voi olla viisi kertaa

nyt se on arkipäivää

nyt tarvitaan finanssivalvontaa ja todetaan heti taustaksi että jos se jossakin on pettänyt niin tässähän se on sitten pettänyt sen takia olemme finanssikriisissä tällä hetkellä

kiitoksia

jatkan koska tämä asia nyt on ehkä aika tärkeä

tämä tarkoittaa sitä tämä kokonaisuus että kun finanssijärjestelmät olivat tarkoitetut automaattisesti toimiviksi kun niillä oli olevinaan reaalinen tausta suhdannevaihteluineen jnp

edullisia että omaishoidon nilkuttaminen voi aiheuttaa viisinkertaiset kustannukset julkishallinnolle

ihan vielä lyhyesti että perjantaina kun asiasta keskusteltiin silloin kiinnitettiin huomiota suomen pyrkimykseen päästä jälleen ykn turvallisuusneuvoston jäseneksi määräajaksi ja se vilahti jo täälläkin tänä päivänä

siis brittein saarillahan ajauduttiin siihen tilanteeseen että yli puolet keskeisten pankkien osakkeista on valtion omistuksessa

se ei ole suomalainen ilmiö vaan se on yleislänsimainen ilmiö ja täällä on jo keritty tämän päivänä aikana wall street panna matalaksi moneen kertaan ja sysätty kaikki sinne

kolmanneksi olen kiinnittänyt huomiota tähän rahoitukseen kun täällä sanotaan taloudelliset vaikutukset

siis toisin sanoen järki sanoo että pitää hoitaa pitää omaishoitajat toimintakykyisinä mutta käytäntö on kokonaan toista

siis sosialisointi on tässä suhteessa tapahtunut ja se on realiteetti myöskin suomen kannalta koska olemme yhteisessä monetaariunionissa mikä se nyt on emussa meinaa mennä omat sanat sekaisin

minä toivoisin hartaasti että kun tällaisia poliittisia tavoitteita asetetaan jotka sinänsä ovat luonnollisia ja järkeviä niin samalla kiinnitettäisiin huomiota globaaliin vastuuseen ja siihen että osoitettaisiin jo puheissa se ainakin puheissa se että ollaan valmiita syvällisemmin paneutumaan näihin asioihin ja pyrkimään todella vaikuttamaan siihen että elina elinoloista voi niitä vaalii elinoloja vaalittaisiin ja niitten parantamiseksi tehtäisiin jotakin koska tiedollista antia suomella on vaikka kuinka paljon näissä asioissa annettavana jos se vain kanavoidaan oikein

niin nyt sellaista automaatiota ei ole kun rahapolitiikkaakaan itse asiassa ei enää ole olemassakaan

kappaleessa että sinänsä tässä ei tämän rakenteen myötä tulisi uutta tarvetta rahoitukselle

siis toisin sanoen tässä suhteessa tarvitaan erinomaisen paljon toimenpiteitä ja uutta toimintafilosofiaa

tämä sysääminen ulottuu paljon laajemmalti länsimaiseen kulttuuripiiriin näin se vain asian laita on

kun on tullut vähän debatoitua ed

heikkisen kanssa niin nyt ihan haluan mielenvirkistykseksi kertoa pöytäkirjaan hänhän on itse jo poistunut täältä että olen hänen pitkän puheenvuoronsa sisällön kanssa ihan samaa mieltä

täällä on puhuttu vanhustenhuoltolaista vanhuspalvelulaista ja vanhuslaista näin ylös merkitsin

näinhän meille opetettiin jo kansakoulussa taidettiin vihjaista että näin se asianlaita on mutta eihän niin nykyisin ole ollenkaan

otetaan vielä esille sveitsin tilanne

ubs pankki on niin huonossa tilanteessa että se joutui pankkisalaisuudestaan tinkimään ja antamaan nyt näin näyttää näyttää tuota mitata veronkiertäjien pankkitilitietoja muun muassa yhdysvalloille ja niille tahoille jotka niitä haluavat elikkä toisin sanoen ei voi hannata pankkisalaisuuden kanssa edelleen

on pystyttävä estämään liika kallistuminen siis arvottaminen jos liikaa arvoa annetaan niin se on paha asia jos liikaa velkaa otetaan niin se on paha asia ja jos rahoitusjärjestelmään sisällytetään liian suuria systeemiriskejä niin se on paha asia

innostuin tästä ed

siis rahapolitiikkaa ei ole kun keskuspankit ovat avioliitossa kurjuuksien kanssa ja se tarkoittaa sitä että nollakorko on ainut mikä tulee kysymykseen elikkä koko järjestelmä perustuu setelirahoitukseen

mutta jos ajatellaan tämän mallin toteutumista vähän kattavammin koko suomessa jos nyt eri kunnissa herättäisiin nuorten hätään ja siihen syrjäytymisen ehkäisemiseen niin silloinhan tämä rahoitus tulee varmasti kysymykseksi miten se pystytään toteuttamaan

muistan erinomaisen hyvin ne keskustelut jotka käytiin tässä ajokorttikeississä ja sen argumentaation mikä silloin käytiin minkälaisia väitteitä esitettiin ja sitten miksi ne väitteet ovat sittemmin realisoituneet

nimittäin silloin kun ympäristöministeriössä oli ylijohtaja nurmi hän informoi meitä edustajia lähes lukemattomia kertoja tästä asiasta ja kertoi että jos tulisi satamavarustus siis laivat käyttävät tätä nesteytettyä maakaasua niin kun se infra tehdään niitä vuoroliikennelaivoja varten samalla luodaan se teollisuus siis laivanrakennusteollisuus joka hankkii sen rahan takaisin

tämä voi olla oikeinkin mutta silloin pitää ymmärtää millä tavalla se ohjaava lain teksti tehdään ja minulla on ollut tilaisuus seurata tätä asiaa aika läheltä

arvoisa puhemies

olen huomannut mitenkä parkinson potilaalla ravinnon kohdalla tapahtuu erinomaisen nopeasti muutoksia jotka edellyttävät hoitavalta hoivaavalta henkilöltä suurta taitoa

sillä on se merkitys että tämän asian josta nyt on kysymys tämän kehyspolitiikan vaatimustaso on huikea koska siinä pitää varautua kaikkeen

tästähän seurasi se että viime viikonvaihteessa nämä sooloilevat euroopan unionin suuret jäsenvaltiot päätyivätkin aivan oikein niin kuin sarkozy on esittänyt siihen että veroparatiisit täytyy vihdoinkin saada kuriin

mutta minä kiinnittäisin näihin rahavirtoihin huomiota sillä jos minä nyt sain oikein tiedon niin ruokakunnilta perittävistä kirjeitten kuljetuksista ja pakettien kuljetuksista jnp

tällä hetkellä arvoisa puhemies ei ole mitään varmuutta siitä että meillä nyt juuri olisi tiedossamme jotakin parempaa kuin oli esimerkiksi viime vuoden puolella

nyt minä ilmoitan että minä tähdentäen ja korostaen suojelen jotakin suomalaisessa kulttuurissa